arvoisa puhemies

uskon että toimimalla oikein työmailla niin työnantajan puolelta kuin työntekijöidenkin puolelta meillä kyllä asiat siellä pelaavat sujuvasti

näihin surullisiin tapauksiin tai tähän yksittäistapaukseen johon edelliset edustajat puheenvuoroissaan viittasivat en osaa ottaa tarkemmin kantaa koska en yksityiskohtia todellakaan täysin tunne mutta olen itsekin sitä mieltä että jos työtuomioistuin ei ratkaisua ole antanut niin tällöin ei välttämättä irtisanominenkaan ole paikallaan tai itse asiassa työsuhteen purku sehän on eri asia

minusta tulisi ja uskon että olemme varmasti hyvin pitkälle samaa mieltä tästä asiasta pyrkiä molemminpuolisen luottamuksen herättämiseen mutta se oikea tie siihen ei kuitenkaan ole se että me lisäämme sääntöjä ja määräyksiä ja pitäisi ulottua pitäisi meidän pitäisi päästä siihen tilanteeseen että jäykistämme rakenteita

tehdään paljon töitä tuottavasti jotta yritykset menestyvät ja tuovat myös hyvinvointia tälle yhteiskunnalle

olen samaa mieltä jälleen edustaja myllykosken kanssa siitä että avoimuus ja reilu peli ovat hyviä pelisääntöjä työpaikoilla ja niillä keinoin se yhteistyö saadaan sujumaan ja siitä hyötyvät kaikki

tämä on erittäin kannatettava ajatus

olen kuitenkin myös sitä mieltä että luottamusmiesjärjestelmän ja luottamusmiesten asema on työsuhteessa riittävän vahva ja vaikkei tämän lain hyväksyminen lisää hallinnollista byrokratiaa nyt välttämättä loisikaan tämä tämä lain hyväksyminen

jos niin se vähentää kuitenkin työnantajan pelivaraa

täytyy olla myös mahdollisuus joissain tilanteissa purkaa kätevästi luottamusmiehen työsuhde esimerkkinä vaikkapa tällainen tapaus kun ollaan menty laittomaan lakkoon

me muistamme oliko se viime keväänä tapauksen jossa suomen satamat menivät kiinni tilanteessa jossa satamaan asiakkaaksi tulleen laivan henkilöstö lähetti jonkun sataman luottamusmiehelle tiukkasävyisen sähköpostin ja tästä suututtiin niin kovin että sitten pantiin satamat kiinni

minun mielestäni tämmöinen on kyllä työnantajan toiminnan sabotoimista ja koko suomalaisen yhteiskunnan toiminnan sabotoimista ja tällaisissa tilanteissa pitää kyllä työnantajallakin olla keinot sitten puuttua luottamusmiesten asemaan ettei lähdetä ihan keulimaan pikkuasioista

arvoisa puhemies

ehkä sanan kätevä tilalla edellisessä puheenvuorossa olisi voinut olla jokin käytännöllinen keino tai muu vastaava

minusta kuitenkaan sekään että työntekijät sitten itse asiassa päättävät siitä että kukaan yhtiössä on töissä kuka yrityksessä on töissä ja kenelle työnantaja palkkaa maksaa tällaisessa tilanteessa niin kuin edustaja myllykoski äsken ymmärtääkseni sanoi ei kyllä ole oikein

kyllähän työnantajan pitää voida päättää viime kädessä sovituin ehdoin ja työsopimuslakia noudattaen keitä yhtiössä työskentelee

arvoisa puhemies

on tehtävä sote uudistus jossa huomioidaan yksityinen ja kolmas sektori paremmin siten että pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua julkisten hyvinvointipalveluiden tuottamiseen

muistamme kaikki varmaankin jokin aika sitten ministeriöille kohdistetun kyselyn jossa pyydettiin listaamaan turhia toimintoja ja lakeja jotta niitä voitaisiin alkaa poistaa

on suorastaan älytöntä että yritykset ja työntekijät joutuvat toimimaan seremoniamestareina erilaisille tarkastajille jotka käyvät milloin tarkastamassa onko kampaamon kammat putsattu oikein pyyhkeet ripustettu oikeinpäin milloin tarkastamassa ettei vain lihakaupassa ole väärällä tavalla sisään kannettua riistaa myynnissä ja niin edelleen

yleisesti tässä salissa on tänään myös todettu että työpaikkoja tarvitaan lisää ja että uudet työpaikat syntyvät tänä päivänä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

on otettava lusikka kauniiseen käteen ja myönnettävä että tarvitsemme radikaaleja muutoksia tapaan jolla suomessa tehdään työtä ja sovitaan sen työn tekemisestä lisää paikallista sopimista muun muassa

vain se että saamme työnteon tuottavuuden ja kilpailukykymme sellaiselle tasolle että olemme samalla viivalla meidän kanssamme kilpailevien maiden kanssa voi pelastaa meidät tästä taloudellisesta suosta

heidän vuokseen ainakin minä olen ja uskon että moni muu on täällä tätä yhteiskuntaa rakentamassa ja seuraava kierros tämä ei ole juuri saapui sopivasti koskevista bikila

arvoisa puhemies

tuossa ministeri vapaavuoren puheenvuorossa tulikin vastaus suurimpaan osaan kysymyksistäni

oikeastaan haluaisin sen lisäksi vain toivoa että hallitus tai ministeriö tekisi kaikkensa jotta näitä kompensaatioalueita saataisiin aikaiseksi muuallekin nopealla aikataululla

jos olen oikein ymmärtänyt niin aika monta hanketta erityisesti kaakkois suomessa odottaa sitä että näitä ongelmia saadaan ratkottua ja se on hyvä asia että sitten ennen pitkää näitä tuulimyllyjä saadaan rakennettua

arvoisa rouva puhemies

maailman taloudellisten suhdannetuulien nousuvirtaukset ovat pyörineet maamme ympärillä mutta nousuun me emme ole päässeet sillä taloutemme rakenteet ovat liian raskaat

edelliselle puhujalle edustaja feldt rannalle toteaisin samasta asiasta siten että ei täällä kukaan odota suomen seuraavaan nousukauteen mukaan pääsevän sillä tässä on jo niitä nousukausia ympärillä ollut ja raskaista talousrakenteista johtuen me emme ole niihin mukaan päässeet

paljon puhuttuja rakenteellisia uudistuksia tarvitaan kuten esimerkiksi sitä että työelämäämme saatettaisiin voimaan todellinen sopimisvapaus työmarkkinajärjestöjen sanelun sijaan

arvoisa puhemies

tällä hetkellähän tilanne on se että ylivoimainen enemmistö työnantajayrityksistä on estetty millään tavoin harjoittamasta paikallista sopimista sillä ne eivät kuulu työnantajaliittoihin

vapaammat mahdollisuudet toimia yhteistyössä henkilöstön kanssa antaisi lukuisille yrityksille eväitä tehostaa toimintaansa minkä seurauksena voi olettaa syntyvän myös uusia työpaikkoja

emme me yksinkertaisesti kykene ylläpitämään nykyisen kaltaista järjestelmää vaan meidän on oltava proaktiivisia ja uudistettava rakenteita niin nopeasti kuin mahdollista

toivon että hallitus säätää tämän asian kuntoon siten että työn tekemisestä sopimiseen saataisiin vihdoin vapaus tämän nykyisen pakkotilanteen sijaan

nykyinen järjestelmä on kustannuksiltaan niin raskas että ennen pitkää olemme pakkotilanteessa ja joudumme tekemään hätäratkaisuja mikäli emme nyt toimi hallituksen viitoittamalla tavalla

opposition puheita kun kuuntelee tulee mieleen vaikutelma että verojen nosto kiinnostaa enemmän kuin valtion kassan kartuttaminen

päivänselvää mielestäni on kuitenkin ettei keskustan esittämä suurmaakuntamalli ole oikea ratkaisu

kaukonäköisesti voisimme kehittää asioita siten että tämä veronmaksajaporukka kasvaa lukumäärältään

järjestelmää on suunniteltava ja kehitettävä sellaiseksi että erityisesti paikallisten pienyrittäjien ja yritysten toimintamahdollisuudet ovat hyvät

paras vaihtoehto ei todellakaan ole se että markkinoilta ostettavia palveluja tuottavat vain monikansalliset suuryritykset

kysymys on siis siitä miten näitä ulkopuolisia resursseja parhaiten hyödynnetään ja miten julkinen palvelunjärjestäjä markkinoiden veturiorganisaationa muokkaa markkinoita joko harkitusti tai vahingossa

ottamalla yrittäjät yritykset ja järjestöt mukaan palveluiden tuottamiseen myös julkiseen terveydenhuoltoon me voimme luoda vahvan uuden palveluteollisuuden alan jolla on entistä suurempi merkitys myös viennin kannalta

julkisen sektorin ostot yrittäjiltä yksityisiltä palveluntuottajilta edesauttavat vahvan suosio ja terveyspalvelun yritysten edesauttavat vahvan sosiaali ja terveyspalveluiden yritysten ekosysteemin syntyä ja uskon että tämän myötä on saavutettavissa monenlaisia tuottoja ja välillisiä kustannushyötyjä joista emme vielä tiedäkään

tarvitaan kuitenkin järeitä toimia maan talouden nousuun saamiseksi uutta lainsäädäntöä ay liikkeen pakkovallan purkua sääntelyn keventämistä normien purkua

palvelualoitehan mahdollistaa sen että yrittäjät tai kolmannen sektorin toimijat siis järjestöt voivat esittää vaihtoehtoisia laadultaan parempia tai kustannuksiltaan tehokkaampia tapoja tuottaa kohteena oleva palvelu

kunnan tulee kuitenkin vastaanotettuaan uuden ehdotuksen arvioida ja vertailla omaa tapaansa tuottaa palvelu suhteessa esitettyyn malliin ja päättää toimenpiteistä arvioinnin jälkeen

uskon että tällainen palveluiden kustannusten ja tulosten läpinäkyvyyttä lisäävä toimintamalli olennaisesti edistäisi palvelun laadun parantamista sekä kustannusten kurissa pysymistä

tämän lakimuutoksen tarkoitus on osaltaan estää harhaanjohtavaa markkinointia ja siihen liittyvää tänä päivänä valitettavankin yleistä yrittäjien ja yritysten huijaamista

harhaanjohtava markkinointi ja siihen liittyvä vilpillisessä mielessä tehtävä painostaminen ja muunnetun totuuden puhuminen yrittäjiä puijatessa on tänä päivänä varsinkin erittäin yleistä

tilanne on kuitenkin käytännössä sellainen että nykyisen lainsäädännön tunnistamia suojakeinoja voidaan käytännössä toteuttaa vasta sitten kun oikeudenkäynti on alkanut

voi siis perustellusti kysyä kenellä pienyrittäjällä on aikaa ja rahaa aloittaa kallis oikeusprosessi epämääräistä huijaria vastaan kun pitäisi tehdä töitä ja ansaita elantoaan

tyypillisesti huijaukset ovat siis tätä luokkaa ja pienyrittäjän on käytännössä mahdotonta ja jopa järjetöntä istua oikeudenkäynneissä ja maksaa juristipalkkioita

koska omien oikeuksien perääminen on näin raskasta ja hankalaa seuraa se että vilpilliset markkinoijat jatkavat huijauksiaan ja käärivät sievoisia voittoja

todettakoon että suomen yrittäjien neuvojat ovat viime vuosina saaneet kymmeniätuhansia yhteydenottoja ja avunpyyntöjä pienyrittäjiltä jotka ovat joutuneet pinteeseen näiden epämääräisten luettelo ja hakemistopalvelukauppiaiden ja muiden harmaalla alueella liikkuvien myyjien kanssa

tärkeimmät keinot harhaanjohtavan markkinoinnin kitkemiseksi tällä hetkellä olisivat lainsäädäntömuutokset ensinnäkin siten että ostajalla on oikeus saada puhelinmyyntitilannetta koskeva nauhoite haltuunsa kuultavaksi ja toiseksi kaupan perumisoikeuden säätäminen tietyissä tilanteissa

yksi tyypillisimmistä tavoista siis on tarjota puhelimitse jotain esimerkiksi netissä olevaa hakemistopalvelua ja jälkikäteen väittää että ostosopimus on kiistatta syntynyt vaikka yrittäjä ei mielestään ole lupautunut mihinkään

kun yrittäjä vaatii nauhaa kuultavakseen myyjä kieltäytyy antamasta sitä vedoten tuulesta temmattuihin syihin kuten myyntihenkilön yksityisyyden suojaan tai muuhun humpuukiin

yhteistä tapauksille on se että ostajalle tehdään äärimmäisen vaikeaksi ja hankalaksi saada myyjältä faktatietoa tai ylipäätään myyjää kiinni tapahtumaan liittyen

hyvä niin mutta tässä pisteessä rahaa on palanut yrittäjältä jo melkoinen summa puhumattakaan kuormitetun oikeuslaitoksemme käyttämästä ajasta ja puhumattakaan siitä yrittäjän käyttämästä ajasta joka tulisi käyttää työntekoon

pahinta asiassa on kuitenkin se että vain murto osa pienyrittäjistä jaksaa taistella näitä puijareita vastaan

tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa

todettakoon että nykyteknologia mahdollistaa tämän tallenteen luovuttamisen ja toimittamisen esimerkiksi sähköpostitse käytännössä ilman mitään myyjälle aiheutuvia kustannuksia

mainittakoon edelleen ettei tällä lakimuutoksella velvoiteta myyjää perustamaan uutta tallennejärjestelmää vaan ainoastaan reilun pelin hengessä luovuttamaan ostajalle ne tiedot jotka myyjälläkin itsellään on

tämä menettely on jo arkipäivää kuluttajakaupassa

arvoisa puhemies

tosiaan tämän lakialoitteenhan allekirjoitti yli sata edustajaa ja olen erityisen ilahtunut siitä että keskustelu täällä salissa on ollut runsasta ja hyvin yksimielistä tämän aloitteen puolesta

toivon että asiaa käsittelevä hallintovaliokunta suhtautuu mahdollisimman myötämielisesti tähän aloitteeseen ja saamme tämän uuden lain voimaan

tällä on suuri vaikutus yritystoimintaan ja väitänpä jopa että yhteiskuntatalouteen ja mikä parasta tämä imax

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään

arvoisa puhemies

olisi hyvä päästä eroon kieltolain jälkeen suomessa yleistyneestä kännihakuisesta juomatavasta

niin ikään ihmiset nuoret etunenässä varmasti saavat kuitenkin vaikutteita matkustaessaan ulkomailla maissa joissa alkoholimainontaa ei ole rajoitettu lainkaan

mielestäni tämä mainonnan rajoittaminen ei ole suomalaisen juomaelinkeinon etu vaan mainonnan rajoituksilla annamme kilpailuetua ulkomaisille alkoholialan toimijoille

alkoholin kulutus vähenisi mainonnan vähentyessä

mainonta vaikuttaa pääsääntöisesti markkinaosuuksiin kilpaillun toimialan sisällä

uskon että mainontarajoitukset osaltaan lisäävät suomelle haitallista alkoholin turistituontia ulkomailta kiitos internetin ja muiden kansainvälisten medioiden puhumattakaan suomalaisten runsaasta matkailusta sillä suomalaisiin kohdentuu ulkomaisten alkoholiyhtiöiden mainontaa sitten koko ajan ja siihenhän me emme voi tällä omalla lainsäädännöllämme vaikuttaa

mietoja juomia olutta ja viiniä voitaisiin hyvin verottaa kevyemmin kuin nyt ja vastaavasti väkeviä juomia viinoja voisi verottaa rankemminkin

edelleen tulisi ryhtyä myös toimiin joilla palautettaisiin tilanne että alkoholin nauttiminen ravintolassa on tavallisen ihmisen kukkarolle sopivaa ja mahdollista

olisi parempi että ihmiset nauttisivat alkoholia sosiaalisessa tilanteessa ravintolassa valvonnan alla sen sijaan että nauttivat virosta tuotua olutta yksin kotonaan